kaikki laskelmat osoittavat että omaishoito on halvin hoitomuoto myös inhimillinen niin vanhusten kuin vammaistenkin hoidon osalta

on esitetty ettei ydinvoima ole paljoakaan muita energiamuotoja halvempaa

henkiset valmiudet oman itsensä löytäminen ja sosiaaliset taidot tulevat korostumaan tulevaisuuden yhteiskunnassa

se maksaa vähän enemmän ostettaessa

kertooko äänestämättä jättäminen turhautumisesta politiikkaan siitä etteivät kansalaiset koe pystyvänsä vaikuttamaan riittävästi vai onko laiskan osallistumisaktiivisuuden takana muita syitä

tuntuu kohtuuttomalta jollei näin kävisi että toiset olisivat ja toiset eivät

meidän on löydettävä se kalevalan sampo myös koulujärjestelmän sisältä jotta se takoisi vahvoja tulevaisuuden tekijöitä suomelle

tämä on yksi niitä asioita joista eniten puhutaan vaalien alla ja eniten annetaan lupauksia myöskin nykyisten hallituspuolueiden toimesta

ruoka aineallergiat ovat paljon tutkittu ja nopeasti lisääntyvä ilmiö

eli pitää olla tarkka että kuntarakennetta ja sosiaali ja terveyspalveluita koskevat esitykset kulkevat kä si kädessä

onko niin että elimistö hylkii itselleen haitallista pitkälle prosessoitua

luonnonarvot ovat vaikeasti määriteltäviä tulkinnanvaraisia ja kiistaa aiheuttavia

ihmisen koko elämä on oppimispolku

omaishoitajat ovat täysin kuntien riittämättömien määrärahojen armoilla

peruskoulun ja myöhemmin muun koulutuksen tulee tukea tietojen ja taitojen saavuttamista mutta toimia myös valmentajana henkisten ja sosiaalisten taitojen kasvussa

sivistysvaliokunta on oikein todennut kannanotossaan että ruoka ja liikuntatottumukset syntyvät lapsuudessa ja vanhempien esimerkillä on keskeinen vaikutus lasten tottumuksiin

he tietävät tasan tarkkaan jatketaanko tällä mallilla milloin liitytään yhteen

kenen näkemys painaa loppujen lopuksi eniten

ihmiset kokevat että he eivät tule kuulluksi tai heidän valitsemansa valtuutetut tai edustajat eivät kuitenkaan pääse vaikuttamaan omissa ryhmissään lupaustensa mukaisesti

missään kunnassa se ei ole sen arvoista omaishoitajan palkkion kohdalla mitä sen pitäisi olla verrattuna siihen mitä hoito maksaa laitoksessa

kovat arvot tuottavat menestyjiä mutta sivutuotteina valitettavasti myös järjestelmästä putoajia pahoinvointia ja syrjäytymistä

meillä on paljon kehitettävää energiaomavaraisuutemme suhteen jos on halua

kouluruokailu voi olla ainoa lämmin ruoka monelle lapselle päivässä

antaa nyt kaikkien kukkien kukkia siihen saakka kunnes hallitus pyytää että mekin saamme olla siinä parlamentaarisessa valmistelutyössä mukana

arvoisa puhemies

osa valvonnasta on tarkoitus säätää niin kutsutun valvontamaksun piiriin jolloin maksuja voitaisiin periä säännöllisestä valvonnasta kuten määräaikaistarkastuksista toiminnanharjoittajan määräajoin viranomaisille lähettämien selvitysten läpikäynnistä ja hallintopakkoon liittyvistä tarkastuksista

koulujärjestelmämme tarvitsee arvopohjan kokonaisvaltaisen tarkastelun jossa lapsi ja nuori on keskiössä

demokratiaan kuuluu yhteisöllisyys

lähdetään tämä pakka alusta alkaen niin minä luulen että siitä tule hyvää uudistusta josta olemme kaikki tyytyväisiä loppujen lopuksi

arvoisa puhemies

eikö nyt jo olisi aika lunastaa vaalilupauksia ja siirtää omaishoito kelan vastuulle ja lisätä riittävä määräraha omaishoidon tuen korottamiseen

samalla kun panostamme uusiin energiamuotoihin ja uusiin tapoihin tuottaa energiaa tulisi myös kulutuksen kasvua hillitä

selonteossa on todettu että valvonta ja elintarviketurvallisuus maksaa

arvojen päälle rakennetaan koulutukselliset tavoitteet tuottamaan onnistuvia ja elämässä pärjääviä nuoria siis se kalevalan sampo

onko hallituksen mielestä järkevää karsia koulutuspaikoista samaan aikaan kun pyritään nuoriso saamaan mahdollisimman nopeasti joko töihin tai koulunpenkille

meillä on lääkärit jokainen pääsee jos on kiire samana päivänä lääkäriin

arvoisa puhemies

emme hyväksy myöskään kuntarahoituksen heikentämistä samalla kun ollaan luomassa uusia velvoitteita kunnille

on ensinnä todettava että eu on sekavassa tilanteessa eikä se pysty ratkaisemaan meidän työttömyys ja kilpailukykyongelmia eli ne on ratkaistava itse

arvoisa puhemies

perusväylänpito lähinnä alempiasteisen tiestön osalta tulee hallituksen esityksillä rapauttamaan suuria osia maantieverkostostamme

kuntarakennelain tavoitteissa asetetaan tavoitteet niin ristiriitaisesti ettei parhaalla tahdollakaan voi ymmärtää niiden sopimista samaan muottiin

kun viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotanto valtaa alaa ruuan ja rehun tuotantoon tarkoitetuilla alueilla tarvitaan tietysti lisää viljelysmaata korvaamaan nämä alueet

mutta sitten kaiken kaikkiaan en ole saanut oikein vielä vastausta mihinkä eu on ja mihinkä suomi on menossa

jos ei riittävää korjausta hallituksen esittämiin määrärahoihin saada tulee seuraaville vuosille korjaamattomia vahinkoja teiden kunnossapidossa

kunta joka tälläkin hetkellä täyttää ainakin suurimman osan asetetuista kriteereistä kaikilta muilta osin paitsi keinotekoisen väestötavoiterajan osalta asetetaan valintatilanteeseen

lain avulla on tarkoitus pelastaa arvokkaita soita turvetuotannolta vähentää suurten teollisuuslaitosten päästöjä sekä tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja valvontaa

kuitenkin kansanterveyden kannalta olisi myös hyvin tärkeää valvoa että syödään ravinteiltaan täysipainoista ruokaa

uuden viljelysmaan tarve johtaa metsien raivaamiseen josta taas aiheutuu kasvihuonepäästöjä

liitos vapaaehtoisesti tai vapaaehtoinen pakkoliitos

suomen kansantalouden kannalta meidän jokaisen tulisi syödä vain ja ainoastaan luomulähiruokaa sitä luontaista lääkettä

kaiken kaikkiaan hallituksella ei ole näkemyksiä vuosikymmenten saatossa mitä energiapolitiikassa tarvitaan eikä sellaista politiikkaa että myös suomi voisi siihen sitoutua

näissä vain on jokaisessa mahdollisuus liialla intoilulla ja joustamattomuudella mennä kovasti pieleen

eu on lähtökohtaisesti taloudellinen yhteisö

näin on lausunut ja nythän pankkiunionin toinen vaihe on täällä suomessakin eduskunnassa meneillään on niin sanottu kriisinratkaisumekanismi

se kehittyi euroopan hiili ja teräsunionista

taloudellisen yhteisön luonne on edelleenkin määräävä

olisi terveellistä kieltää halvat roskaruuat ja suunnata tuet terveellisen mielellään luomupohjaisen kotimaisen ruuan tuotantoon

arvoisa puhemies

säästöjä esitämme varjobudjettimme tueksi leikkauksia sieltä täältä mutta yhteissumma kohoaa kuitenkin merkittäväksi

sitten jotkut täällä nyt väittävät että pääministeri sanoo että ei hyväksy liittovaltiota

arvoisa puhemies

ne osallistuvat käytännössä jokaisen eu säädöksen valmistelutyöhön samoin työntekijä ja kuluttajajärjestöt vaikkakin pienemmillä resursseilla

en tiedä uskooko euroopan komission tiedonantoa euroopan parlamentille ja neuvostolle etenemissuunnitelmaa kohti pankkiunionia

onko missään esimerkkiä kunnasta jossa liitetyn kunnan itsehallinto olisi parantunut liitoksen jälkeen

vaikka käsittelemmekin tätä toista lisätalousarviota niin tämä on hiukan rönsyillyt ja voisi myös sanoa että seuraava esitys näistä saamelaiskäräjistä on sekin asian hoitamista ja siinäkään asiassa lappilaiset eivät ole yhtä mieltä

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan mietinnön kannanotoissa mainitaan aluksi seuraavaa

jos ja kun tällä lakimuutoksella osakin näistä ongelmista pystytään välttämään on lakimuutos perusteltu ja tarpeellinen

uudistuksissa on päästy nyt hyvään alkuun ja rakentavaan ideointiin kannattaa panostaa myös siellä oppositiossa sillä kuten pääministeri lupasi jos nämä päätökset eivät riitä niin lisää on luvassa

tämä voi tuoda uutta työtä konepajoillemme jos osaamme sen hyvin hoitaa ja hallinto ei siihen aseta lisäesteitä kuten rikkidirektiivin osalta tapahtui

finanssikriisin kehitys on lisännyt kertomusvuonna edelleen epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla ja kertomuksessakin pääpaino on epätavanomaiseen rahapolitiikkaan johtaneiden syiden ja vallitsevien riskien kuvaamisessa

onko meidän pakko tukea vielä lisää ahvenanmaata

ja seuraava tällainen on kohti todellista talous ja rahaliittoa

lobbaustoiminnan

siinä vaiheessa kun uusia tiealueita raivataan tai tehdään muuten tienvarressa putkitus tai vastaavia töitä tulee velvoittaa myös sähköyhtiö mukaan samanaikaisesti siirtämään ilmajohtojaan tiealueen kaivantoihin

tästähän tässä lopuksi on kysymys

aikataulu jolla lakia runnotaan läpi on sellainen ettei järkevää lakimuutosten läpikäymistä pystytä tekemään ja muutosten perustuslainmukaista laillisuutta pystytä läpikäymään

mutta se siitä

puuttumatta mihinkään yksityiskohtiin mielestäni tulevia vuosia ajatellen pitäisi puuttua asiaan joka ei välttämättä vaadi rahaa ainakaan vielä

matalan riskin toiminnan valvonta vähenee

lukekaa nämä

pankkivaltuuston kertomuksessa kerrotaan ettei euromaiden kriisiytyminen tullut yllättäen

eläinsuojien ympäristöluvat voivat tulevaisuudessa poistua ja luvat korvattaisiin rekisteröitymisellä

kun puhutaan nyt vielä tästä lisätalousarviosta niin tulee mieleen kuinka runsas vuosi sitten täällä hallitus alensi yhteisöveroa lähes tuhannella miljoonalla eurolla

pidän itse isona helmenä sitä että työtön voi ottaa vastaan työtä ilman että kaikki tuet heti täysin leikkautuisivat

viimeisinä vuosina meitä ihmisiä on kannustettu kuluttamaan kuluttamaan ottamaan lainaa pankeista varsinkin kun on tämmöinen matala korkotaso

arvoisa puhemies

kun kuntajohtajilta aikanaan kyseltiin kuntarakenneuudistuksen vaikutuksesta muun muassa lähipalveluiden saatavuuteen silloin kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä että suurempi kuntakoko uhkaa lähipalveluja eikä turvaa pitkällä aikavälillä kuntalaisten tasavertaisia palveluja

ja jos pystymme oppisopimusjärjestelmää uudistamaan sellaiseksi että se olisi suomessakin aidosti nuoria työn kautta kouluttava koulutusmuoto niin se olisi suuri saavutus meidän yhteiskunnallemme ja nuorten hyvinvointiin

suurin demokratiavaje eussa syntyy juuri säädösten valmisteluun

silloinen pääministeri ja nykyinen pääministeri sanoivat että tässä on niin sanotut dynaamiset vaikutukset jotka tulevat myöhemmin näkyviin

uuden lain myötä ely keskusten resurssivajetta paikataan asiakkailta perittävin valvontamaksuin

mutta nyt ainakin on maailmalla ollut huhuja että korkotaso saattaa huomattavastikin nousta ja sen seurauksena on että etenkin asuntovelalliset entistä enemmän joutuvat ahtaammalle

säädösaloitteiden tekeminen ja niiden valmistelu on eun komission yksinoikeus

kun maakaapelointi on huomattavasti edullisempaa valmiiksi raivatulle alueelle kuin metsäalueelle tämä on myöskin asiakkaan etu ja toivottavasti näkyy sähkön hinnoittelussa sähkönhintaa alentavana tekijänä

se tarkoitti sitä että yritykset investoivat mutta kuinka on käynyt

niin suunnitelmallisesta valvonnasta rikkomusepäilyjen valvonnasta kuin hallintopakkojenkin valvonnasta tulee pääosin maksullista

tässäkin asiassa nähdään eun toiminnan heikkous